suomen menestyksen eli maamme talouskasvun kannalta on kuitenkin myös iloista kerrottavaa kun pieni ja keskituloisten verotus kevenee

suomi käytännössä itse päätti viime vaalikauden tukipakettipolitiikallaan onko devalvaatiomme sisäinen vai ulkoinen

kuinka uskottavaa on kritisoida kansallisia leikkauksia ja samaan aikaan seistä vankasti eurojäsenyyden puolella

näin ollen on suorastaan ilo antaa tukensa esitetylle budjettiehdotukselle

nyt tehdään ratkaisuja mennään eteenpäin

edustaja heinäluomalla on tietysti pitkä kokemus ja näkemys kunnioitan sitä ja monta tärkeää asiaa tuossa puheenvuorossa tuli esille

haastan kyllä siinä suhteessa puhutaan katsojamääristä ymmärrän tuonkin logiikan tietysti että jos katsojamäärät ovat hirveän alhaisia niin sitten ruvetaan jollain tavalla perustelemaan kannattaako tällaista sitten olla kun katsojamäärät ovat näin alhaisia

silti sitä tuetaan koska sillä on julkisen tehtävän kautta se arvo mikä pitääkin olla eli tuottaa sellaista tuotantoa jota kaupallisesti ei olisi järkevää tehdä mutta joka voi kulttuurisesti esimerkiksi olla hyvinkin tärkeää

en sanonut että kaikki urheilu pitäisi tietenkään poistaa mutta meillähän on lainsäädännössä jo nyt raja arvoja että esimerkiksi suomen jääkiekko ottelut täytyy näyttää julkisella kanavalla mutta esimerkiksi mtv sitten on ottanut kaupallisen puolen kautta omakseen muuten sen tapahtuman ajatellen jääkiekon mm kisoja yhtenä esimerkkinä

arvoisa puhemies

täällä on vedottu erilaiseen järjestöön

hallituksen esityksen tavoitteenahan on hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenkokoajien kykyä vastata perheensä toimeentulosta helpottaa perheenjäsenten yhteiskuntaan asettumista sekä varmistaa ettei suomi näyttäydy erityisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana

turvatun toimeentulon perheenyhdistämisen edellytykseksi asettamisen perustarkoitus on se ettei maahan muuttavan ulkomaalaisen ja hänen perheenjäsenensä maassa oleskelu kohtuuttomasti rasita suomen julkista taloutta

ja näin sitten toimeentulon edellytysten soveltamista ehdotetaan laajennettavaksi niin että se koskee myös kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheen yhdistämistä

euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan perhe elämän suojasta ei johdu valtiolle yleistä velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan

tuomioistuin ei ole myöskään pitänyt periaatteessa kohtuuttomana vaatimusta siitä että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset ja pysyvät tulot joiden avulla hän voi huolehtia perheenyhdistämisessä tarkoitetun perheenjäsenen perustoimeentulosta

valiokunta korostaa myös sitä että poikkeamisen edellytyksiä on arvioitava suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti

lyhyesti sanottuna perustuslakivaliokunta katsoo että suomi voi tehdä esitetyt tiukennukset perheenyhdistämisen ehtoihin mutta on oltava mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan

erityisen mielenkiintoista on ollut seurata kun julkisuudessa käsiteltiin perheenyhdistämistä hakeneen irakilaisperheen kohtaloa ja arvosteltiin hallituksen perheenyhdistämispolitiikkaa

media oli niin keskittynyt pommittamaan hallitusta että medialta unohtui tyystin ketkä myös olivat irakilaisperheen kohtaloksi koituneen perheenyhdistämispolitiikan arkkitehtejä

voin todeta että koskaan en ole myöskään kuullut vihreiltä sitä kuinka monta pakolaista tai turvapaikanhakijaa oikeastaan suomeen esimerkiksi vuodessa haluatte

tämä esitys ulkomaalaislain muuttamisesta on kiireellinen sillä siirtolaiskriisin muuttuessa aiempaa dynaamisemmaksi on toimeentuloesitysten tiukennus saatava voimaan mahdollisimman pikaisesti

hallituksen asettaman työryhmän jatkoneuvotteluissa on asetettava lakiin mahdollisimman usea niistä velvoitteista jotka eu direktiivi sallii ja joiden toimeenpanosta on yhdessä hallituksessa sovittu

nyt hallituksessa istuu perussuomalaiset ja meidän tavoitteemme on tiukentaa perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä direktiivin mukaisesti ja kuten todettua täysimääräisesti

ei näy

arvoisa puhemies

kansalaisten on syytä tietää ja vasemmisto opposition oltava erityisen tietoisia että perheenyhdistämisen tiukennuksia on jo toteutettu muualla euroopassa huomattavasti laajemmin

jos uudistuksia ei tehdä suomen perheenyhdistämislinja on vaarassa jäädä pohjoismaiden löysimmäksi ja näin yhä merkittäväksi vetovoimatekijäksi turvapaikanhakijoille

tämän lakimuutoksen kohdalla jopa oppositio ymmärtää ja myöntää että perussuomalaisten kannattaja saa mitä tilaa

opposition edessä ei horjuttu median rumputulen edessä ei horjuttu helsingin sanomien suorastaan ala arvoisen pääkirjoituksen edessä ei horjuttu

eihän tässä ole nyt siitä selvästikään näkemyseroa että yleisradio on riippumaton koko kansan julkinen toimija jolla on tehtävänsä ja paikkansa

arvoisa puhemies

varsinkin kun me yhteisesti yleisradion kustannamme oli sitten kansanedustaja tai missä tahansa tehtävässä

arvoisat edustajat infra yhtiön isänä ja henkisenä visionäärinä on oikeasti antti rinne ja yhtiöittäminen on sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite

kyllä ne ovat yksi sellainen osa yleisradiota joka minun mielestäni on juuri sitä tärkeää ydintehtävää mikä yleisradiolla pitää olla että myös tällainen paikallinen puoli tulee edustettua riittävästi

ministeri bernerin ehdotus sisältää nimittäin live oy nimisen yhtiön mutta muistavatko sosialidemokraatit ja heidän äänestäjänsä enää että nimenomaan antti rinne esitti remontti oy nimisen yhtiön perustamista

jos ajattelee kaupallisia toimijoita niin jos niin kuin sanoin ei kaupallisesti ole kannattavaa niin silloin se alkaa olla jo herkästi yleisradion toiminnan puolella ja ei ole kaupallisesti kannattavaa monessakaan suhteessa tehdä uutisointia maakunnista sillä tavalla kuin yleisradio nyt tekee ansiokkaasti

ja aivan kuten todettiin niin yhtä lailla sosialidemokraattien pääministeri jos eduskunta sellaisen olisi päättänyt vaaleissa olisi voinut siinä olla

jos ajatellaan esimerkiksi isoa britanniaa euroopassa niin kyllähän siellä pääministeri harva se päivä voi bbcllä puhua tärkeistä kysymyksistä jos se on journalistisesti merkittävää myös bbcn näkökulmasta

demareiden hallituskausilla fortumin myydyt osakkeet alihinnoiteltiin ja yhtiön sikariporras sai ruhtinaalliset optiot

se on sitten aina oma yksittäinen päätöksensä

edustaja rinne kritisoi hallituksen toimia myyntiohjelmaksi vaikka nimenomaan sdp on ansioitunut kansallisomaisuutemme myynnissä

arvoisa puhemies

sdpn välikysymys olisi pitänyt esittää oppositiolle itselleen sillä niin monen kritisoitavan asian jäljet johtavat sylttytehtaalle niin kuin edustaja terho hyvin toi esille

nyt kun olemme kuitenkin tietysti vakavan asian äärellä ja käsittelemme sosialidemokraattien tekemää välikysymystä niin olisi erityisen mielenkiintoista kuulla mitä omaisuutta demarit haluavat myydä

pitää muistaa että demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana viime kaudella toiminut jouni backman suorastaan korosti ettei suunniteltu yhtiö eli remontti oy saisi olla vain kertapanostus

sdp korosti että yhtiö toteuttaisi mittavia tie rata ja vesirakennushankkeita oikein yhtiömuotoisena infra oy yhtiönä joka syntyi valtiovarainministeriössä valtiovarainministeri rinteen ollessa käskynhaltijana

ei siis riitä että sdp leikki pörssimeklaria valtion omaisuudella ja kansalaisten käyttämällä tieverkostolla vaan myös eläkeläisten varat ja perussuomalaisten korottama takuueläkekin oltaisiin haluttu sosialidemokraattien jättiyhtiön rahoittajaksi

tämän vuoksi hallituksen tekemä omistajaohjaus on perusteltua ja järkevää eikä sitä sälytetä tulevien sukupolvien maksettavaksi ja työtä tekevien ikäluokkien rasitteeksi

kun on niin kovasti julkisuudessa hurskasteltu tällä irakilaisperheen yksittäistapauksella johon ei sinänsä kannata ottaa kantaa kun sen kaikkia yksityiskohtia ei tietenkään tiedä niin se maahanmuuttoviraston toiminta perustuu siihen lainsäädäntöön mitä vihreät ovat olleet hallituksessa aikanaan säätämässä

ja siinä maahanmuuttovirasto on toiminut täysin asiallisesti ja perustellusti eikä myöskään lähtenyt onneksi siihen julkisuudessa velloneeseen keskusteluun vaan pitäytyi siinä että luottamuksellisia asioita ei voida julkisuuteen tuoda

hallituksellahan alun perin ajatuksena oli että tämä tulisi myös kansalaisille mutta sehän ei silloin medialle tai oppositiolle kelvannut

ja edustaja kantolalle sen verran perustuslakivaliokunnan lausunnosta että puhuitte siitä aivan totta kaikki sitaatit pitävät paikkansa mutta haluan korostaa sitä että siellä myös tuodaan esille se että pitää ottaa huomioon tämä lasten hyväksikäytön mahdollisuus mihin aikaisemmin edustaja zyskowicz viittasi

eli tämä niin sanottu ankkurilapsi ilmiö valitettavasti on ollut totta ja on toimittu näin että kun tiedetään että lapsi helpommin turvapaikan saa niin sitten hänet lähetetään ensin

suomen realiteetit tiedostava ja ratkaisukykyinen hallitus pyrkii välttämään kreikan kohtalon ja pitämään maamme velkamäärän kurissa

hyvä puhemies

edellinen hallitushan nosti yleistä arvonlisäveroa prosentin verran ruoan arvonlisäveroa prosentin verran ja lääkkeiden sekä lehtien arvonlisäveroa prosentin verran

arvoisa puhemies

puheenjohtaja arhinmäki totesi lisäksi heinäkuussa ilmoittaessaan hallituksen kreikka tukea koskevaan toimintalinjaan liittyvästä vastaesityksestään että kreikalla ei ole mahdollisuutta pienentää työttömyyttään eikä mahdollisuutta saada talouskasvua aikaan

arvoisa edustaja arhinmäki edessäsi ovat kaikki euroalueen rahapolitiikan vaikutusten ihanuudet saman euroalueen jonka jäsenyyteen edustaja ville niinistö tai edustaja antti rinne ovat sitoutuneet

nuorisotakuun sosiaaliturvan ja muiden alojen säästötoimien vaihtoehtona olisikin euroero joka palauttaisi suomen rahapoliittisen itsenäisyyden ja siihen liittyvät talouden tervehdyttämiskeinot

kansan uutisten haastatteleman taloustieteilijä bill mitchellin mukaan oma valuutta hoitaa kilpailukyvyn ongelmat kurssimuutoksilla tarpeen mukaan

suomi on euroalueen jäsenenä valinnut sisäisen devalvaation tien mikä johtuu taloutemme sopeutustarpeista euroalueen kilpailukykyvaatimuksiin

se tie on mutkainen ja raskas mutta hallitus ajaa sitä päättäväisesti maamme tulevaisuuden hyväksi ja siten myös työllisyystilanteen parantamiseksi

luulisi myös vasemmisto oppositiolle kelpaavan muun muassa päätös toteuttaa perustulokokeilu josta tosin on todettava että kansainvälisessä mediassa asia on tulkittu väärin

kyse ei ole suoraan siitä että suomessa saa kymppitonnin vuodessa perustulona vaan kyse on nimenomaan kokeilusta kokeilukulttuurista jossa hallitus haluaa katsoa onko tässä sellainen kortti jota voidaan käyttää tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

ensi vuoden valtion budjettia voi silmäillä tyytyväisenä ensinnäkin siksi että perussuomalaiset ovat voineet tänä vuonna vaikuttaa siihen hallituksessa ensimmäistä kertaa toiseksi siksi että meidän kädenjälkemme näkyy hyvin käsiteltävänä olevassa budjetissa ja kolmanneksi voi mainita että pitkästä aikaa suomella on hallitus joka on kykenevä tekemään päätöksiä ja vielä peruskansalaisiamme hyödyttävällä tavalla

kun en ole minkään sortin sosialisti niin on vaikea ymmärtää näitä puheenvuoroja mitä sdpltä ja vasemmistoliitolta tulee

arvoisa puhemies

viimeksi kummallekin puolueelle tuli vaaleissa täystyrmäys

onko todella niin arvon vasemmisto että yhä teidän linjanne on ei sopeutuksille kyllä lisävelalle kyllä kreikan linjalle kyllä sille mitä syrizalle on tapahtunut kreikassa eli troikan talutusnuoraan myös suomi